suomi on mukana eubg joukoissa ison britannian vetämässä sellaisessa kiristyvässä olen poissa edustaja

ehkä tätä pystyisi sitten soveltamaan myös laajemmalti suomessa ja kun on puhuttu siitä nyt että pitäisi niitä tukirahoja ohjata myös tähän hyvään toimintaan niin ehkä tässä olisi yksi semmoinen konkreettinen kohde missä sitä voitaisiin tehdä elikkä lähentää partiotoimintaa ja metsästysseurojen toimintaa toisiinsa

asianmukainen ja turvallinen ja kattava rataverkosto olisi pyrittävä takaamaan naapurustoa ja ympäristöä unohtamatta

arvoisa puhemies

tämä turpeen verotuksesta käytävä keskustelu on mielestäni huolestuttavaa sillä seuraavan neljän vuoden aikana turpeen verotushan meinataan nelinkertaistaa nyt sitten ja tämä ajaa auttamatta siihen että turvetta tullaan korvaamaan tuontikivihiilellä ja jos puhutaan ympäristövaikutuksista sieltä piipun päästä tulevan turpeen savu tai kivihiilen savu niin ainakaan se kivihiili ei ole yhtään sen ympäristöystävällisempää siitä näkökulmasta katsottuna

kysynkin teiltä arvoisa puolustusministeri

haluan tähän petopolitiikkaan vielä palata koska tämä tuntuu nyt olevan erittäin vakava ongelma eri puolilla suomea ja tähän tulee nyt saada järki käteen

ja jotta näitä toimintamuotoja pystytään säilyttämään se vaatii riittävän kes kusampumarataverkoston esimerkiksi helsinkiin suursisähallin rakentamisen josta suunnitelmat on olemassa ja keuruun keski suomen alueelle ampumaurheilukeskuksen mistä myös hankesuunnitelma on olemassa

minun mielestäni on kohtuutonta se että tuolla maaseudulla asuvat ihmiset joutuvat pelkäämään sitä että pedot aiheuttavat heille hengenvaaran

tämä turpeen verotuksen kiristäminen tulee tarkoittamaan sitä että erityisesti pienissä kunnissa useat kaukolämpölaitokset joutuvat nostamaan hintojaan joutuvat tekemään sitä huomattavasti ja silloin kuluttajilla jälleen kustannukset nousevat ja sitä kautta se lasku on suurempi ja jälleen kansalaisten maksettavaksi siirretään enemmän ja enemmän näitä maksuja

kehityskohteena lainsäädäntöä tarkistettaessa pitäisi olla myös aseen vaihto vastaavaan samanlaiseen eli sen pitäisi olla helpompaa ja edullisempaa kuin ensimmäistä asetta ostettaessa

nyt joudutaan tekemään toimenpiteitä siten että kaupunki osallistuu koulukyytien järjestämiseen laajemmalti niin että lapset joudutaan hakemaan pihasta koska kyllähän tässä kohtuuttomaan tilanteeseen mennään

aseiden säilytys ja ampujan edellytykset omistaa aseita ovat asioita joissa pitää olla tiukat mutta ei mielivaltaiset säädökset

turvetta tarvitaan edelleen tukipolttoaineena hakkeen myötä myös

kyllä tällaisissa tilanteissa kun on peto ja on ihminen pedon kuuluu olla se joka väistää ihmisen tieltä niin että ihmisen ei tarvitse pelätä

arvoisa puhemies

kun ne lähes puolitetaan se heikentää myös sitä biopolttoaineitten kilpailukykyä joten kaiken kaikkiaan tässä nyt mennään erittäin huonoon suuntaan suomen energiapolitiikassa

tämä hallituksen esitys laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä on nyt jo herättänyt paljon hyvää keskustelua täällä ja aivan selvää on se että valiokuntakäsittelyssä tietyistä asioista tarkkana saadaan olla

nämä häirikköyksilöt on saatava pois ja tätä lupabyrokratiaa on kerta kaikkiaan saatava kevennettyä niin että tässä pystytään niin sanotusti maalaisjärjellä toimimaan

toivon että tätä asiaa ei tulla ottamaan vakavasti sillä jos tämä tapahtuu niin silloin hyvin suuri osa myös niin siviili kuin reserviläislajeistakin tulisi poistumaan tästä maasta ja se olisi järkyttävää meidän suomalaisten ampumataidon kannalta

tämä vaikuttaa kaiken kaikkiaan nyt tältä vihreitten ajamalta linjalta mihin valitettavasti myös muut hallituspuolueet ovat joutuneet nöyrtymään

kaiken kaikkiaan näiden bionesteiden ja biopolttoaineiden suhteen on oltava tarkkana siinä että niiden on tulevaisuudessa oltava edullisempia polttoaineita fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna ja sitä kautta myös se että ne aiheuttavat vähemmän päästöjä on otettava tarkasti huomioon

sen vuoksi ei millään voi kannattaa kyllä tällaista esitystä mitä nyt täällä ollaan tekemässä koska siitä puuttuu totaalisesti realismi ja tämä tulee erityisen pahalla tavalla maaseudun ihmisten asukkaitten maksettavaksi niin kuluttajien kuten myös niitten yrittäjien jotka näitten asioitten parissa leipänsä hankkivat ja työtä tekevät

pääasia on kuitenkin se että kaikki joilla edellytykset ovat pystyisivät aseen hankkimaan ja sillä turvallisesti kohtuullisen matkan päässä kotoaan harjoittamaan ampumataitoaan

yhteistyön tiivistäminen varmasti niin lähetystöverkosta kuin muutenkin pohjoismaiden kesken on lähitulevaisuudessa ihan realismia ja myöskin tärkeää

myös siitä kannattaa aivan kuten täällä keskustelussa tulikin jo esiin nämä tuotteet niin sanotut sivutuotteet mitä jalostuksen yhteydessä tulee ottaa tarkasti huomioon

eilisessä keskustelussa puolustusministeri carl haglund liputti voimakkaasti suomiruotsi yhteistyön puolesta ja yhteistyön tiivistämisen ja jopa selvityksen tekemisen puolesta puolustusyhteistyöhön liittyen

esimerkiksi valkuaisomavaraisuuden suhteen suomessa on paljon kehitettävää ja siihen toivoisin lisää panostuksia

minkälaista keskustelua ulkoministerit käyvät tällä hetkellä suomen ja ruotsin kesken tästä yhteistyön tiivistämisestä ja mahdollisesta selvityksestä ja kannatatteko te tiivistyvää puolustusyhteistyötä tai jopa puolustusliittoa ruotsin kanssa

energiapolitiikasta yleensä suomessa

valitettavan väärään suuntaan monilta osin mennään nimenomaan siinä suhteessa että tuontienergia meillä on liian suuressa roolissa edelleen

kyllähän se toive olisi mieluummin se että keskisestä suomesta etelä pohjanmaaltakin raideliikennettä käytettäisiin energian viemiseen satamaan mutta nyt näyttää siltä että tarvitsemme rautatietä siihen että satamasta tuodaankin kivihiiltä keski suomeen

tämä selonteko luo realistisen kuvan nykytilasta

mutta tärkeä osa meidän ulkopolitiikkaamme on tietysti myös viestittää se kynnys että tänne ei koskaan kenenkään kannata suunnitella tuloaan ja siinä tietysti kulminoituu meidän peruskulmakivemme yleinen asevelvollisuus ja sitä kautta reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot koko suomen puolustaminen

edustaja hongisto otti sen erittäin tärkeän asian huomioon mikä uhka on näitten polttoaineitten veronkiristyksillä sen suhteen että me siirrämme omaa yrittäjyyttä rajojemme ulkopuolelle siten että esimerkiksi juuri tällä kuljetuspuolella tullaan tänne ajamaan rahtia ja sitä kautta niistä ei suomeen verotuloja jää eikä niin suuria hyötyjä

kuinka näette valmistautumisen tähän ja tämän niin sanotun erillisrahoituksen varmistumisen mistä paljon on puhuttu tässäkin salissa

kuljetusyrittäjillä on erittäin suuri huoli tulevaisuutensa suhteen

on tullut useita eri asioita jotka ovat heidän kannattavuuttaan kiristäneet muun muassa näillä kuljetusyrittäjillä jotka henkilökuljetuksia tekevät on tullut alkolukkopuolelle säädöksiä on tullut säädöksiä myös sen suhteen kuinka ajoaikoja mitataan on tullut ihan käytännön ongelmia sen suhteen että ei ole kuljettaja pystynyt sitä rahtikuormaansa viemään perille asti koska se on jäänyt puolen tunnin tunnin matkasta kiinni ja jouduttu lepotaukoa pitämään ja niin edelleen

skalhan on erinomaisesti toiminutkin ja meitä on tänne eduskuntaankin kuljetettu kuorma autokyydillä ja tuotu näitä huolia esiin

toivon mukaan myös ne hallituksen ja kokoomuksenkin korvat nyt sitten kuuntelisivat hyvin tarkasti eivät ainoastaan ennen vaaleja vaan myös sitten tässä vaalien välillä mikä se huoli tuolla yrittäjäkentällä on

herra puhemies

aivan kuten tässä aiemmissa puheenvuoroissa on ansiokkaasti tuotu esille tämä autoveron nosto yhdessä polttoaineverotuksen korotusten kanssa tuo niitä kohtuuttomia lisäkustannuksia kaikille autonkäyttäjille

haluan palata tähän vähäisen ampumaradan määritelmään

auto on kuitenkin elinedellytys liikkumiseen maaseudulla missä ei ole sellaista julkista liikennettä kuin esimerkiksi täällä helsingissä on

nähtävästi tätäkin esitystä valmistelleet ja esityksestä päättäneet ovat tottuneet tällaiseen julkiseen liikenteeseen

se on aivan liian matala

esimerkkinä omalta kotipaikkakunnaltani ähtäristä

ne ovat koululaisvuorot jotka kulkevat samassa rytmissä kuin on myös koulupäivät ja se on niihin ajoitettava oma liikkuminen mikäli haluaa julkista liikennettä käyttää

sotainvalidien sotiemme veteraanien ja kotirintamalla palvelleiden miesten ja naisten työ on ollut korvaamatonta maamme eteen

jos omistaa kaksi asuntoa ja omistaa kuusi asetta tarvitaanko silloin kaksi turvakaappia jos säilyttää molemmissa asunnoissa kolmea asetta

aivan kuten edustaja kaikkonen sanoi saamme elää vapaassa suomessa sen ansiosta että meillä on ollut pappoja ja mummoja jotka ovat meille tämän maan valmiiksi rakentaneet

silloinkin se tarkoittaa sitä että lähimmälle linja autopysäkille täytyy parhaassa tapauksessa kävellä useampi kilometri

kun nyt suomalaisilta ja erityisesti maaseudun ihmisiltä tässä tulevan neljän vuoden aikana leikataan muutenkin kohtuuttoman paljon niin olisi hyvä jos tehtäisiin sellaisia ratkaisuja jotka edistäisivät esimerkiksi sen uuden auton ostoa

kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan ole varaa siihen uuden auton hankintaan ja vanhemmissa autoissa nyt voi näitä päästörajoituksia sitten tulla jotka nostavat näitä auton käyttökustannuksia tämän verotuksen myötä

mutta olisin lisäksi valmis miettimään laajennettua kuntoutusoikeutta jatkossa myös muille veteraaneille sekä veteraanien puolisoille

autoliitto ry tässä omassa kannanotossaan onkin ottanut hyvin asianmukaisesti asiaan kantaa ja ne olisi kyllä hyvin tärkeätä ottaa parempaan huomioon tätä päätöstä tehtäessä

tämä on kanssa asia joka sitten siirtyy kuluttajien maksettavaksi niitten ihmisten maksettavaksi jotka taksia käyttävät

ulko ja turvallisuuspolitiikka kaiken kaikkiaan meillä tässä salissa yleensä on hyvin yksimielistä päätöksentekoa sisällään pitävä niin tälläkin kertaa ja se on hyvä asia

arvoisa herra puhemies

edustaja korhoselle sanoisin että jos pyritään siihen että ainoastaan haettaisiin näitä hyötyjä niistä kaupunkiseuduista niin se on hyvä että on maakuntakeskuksia on hyvä että on vahvoja maakuntakeskuksia mutta valitettavasti näiden maakuntakeskusten heijastusvaikutukset eivät riitä tarpeeksi pitkälle ja sen takia reuna alueet jäävät monien palvelujen ulkopuolelle

toisaaltahan tässä meidänkin tapauksessamme täällä eduskunnassa kun on vapaa taksinkäyttöoikeus pääkaupunkiseudulla valtio toisesta taskusta ottaa ja toiseen laittaa rahaa eli se tuo kustannuksia myös tänne

se mitä irakissa ja syyriassa tapahtuu isisin toimesta on brutaalia toimintaa ja sen estämiseksi täytyy kaikki mahdollinen tehdä

edustaja reijonen teki esityksen vastalauseesta tähän ja kannatan edustaja reijosen esitystä

ja se tässä kaikkein eniten pelottaakin että jos aletaan nyt näitä suurkuntia suunnitella laitetaan näitten maakuntakeskusten ympärille ja näistä tehdään vahvat peruskunnat sen jälkeen reuna alueet jäävät vielä entistä heikommalle osalle

sitä että meillä on kykyä antaa apua ja meillä on kykyä myös vastaanottaa apua jos se paha päivä meidän osaltamme koittaisi terrorismin suhteen

tämä eläinten hyvinvointi pätee kaikissa tuotantosuunnissa ja minä kyllä pelkään että taka ajatuksena on juuri se että kun turkistarhaus kielletään tämän jälkeen ajetaan kieltoa myös muille tuotantosuunnille

olen hyvin tyytyväinen puolustusministerin kuvauksesta siitä että meidän sotilaillamme on paras mahdollinen kalusto käytössään panssaroidut ajoneuvot ja turvallisuustekijöistä huolehditaan vaikka tämä kuulemamme mukaan on kaksijakoista

kielletäänkö lopulta kaikki tuotanto suomesta

itse en voi yhtyä tähän kansalaisaloitteeseen vaikka pidänkin sitä hyvänä että kansalaisaloitteet ovat tulleet käsittelyyn eduskuntaan ja nyt pääsemme niitä ensimmäistä kertaa käytännössä testaamaan

veljeskodin osalta on myös strategiaa laadittu laajemmin on mietitty sen taloutta ja mietitty sen tulevaisuutta

haluan korostaa sitä että kun me osallistumme kansainvälisiin operaatioihin meillä pitää olla silti mielessä se meidän puolustusvoimiemme päätehtävä eli kansallisen puolustuskyvyn ylläpitäminen ja näiden tehtävien mihinkä me osallistumme täytyy sitä tukea

veljeskotihan sijaitsee ähtärin sairaalan yhteydessä joten sieltä löytyy hyvin paljon osaamista samalta alueelta ja tulevaisuuden tarpeisiin myös laajennettuun kuntoutukseen on varmasti resursseja mutta valitettavasti myös sotainvalidien määrä vähenee

ja kun me saamme kansainvälistä kokemusta tällä kertaa erityisesti johtajakokemusta kovista tilanteista ja kovasta toiminnasta niin uskon sen edesauttavan hyvin meidän kansallista puolustuskykyämme puolustusvoimien henkilöstön osalta

arvoisa herra puhemies

aivan kuten totesin tämä kansalaisaloite oli sikäli pulmallinen että se sisälsi paljon semmoisia asioita jotka on käytännössä mahdotonta toteuttaa ja jotka olisivat todella huonoja luovien alojen yrittäjien kannalta ja sen takia kokonaisuudessaan tätä kansalaisaloitetta ei pystykään kannattamaan

veljeskoti on tehnyt hyvää työtä ja henkilöstö on siellä toiminut erinomaisesti

ja tietysti vaikka vielä eivät yksityiskohdat tiedossa ole toivon että mahdollisuuksien mukaan myös reserviläisillä on osallistumismahdollisuus näihin kovempiin kansainvälisiin tehtäviin

uskon että siinä voisi osaltaan olla näihin tulevaisuuden haasteisiin vastinetta myös sen osalta mihinkä tämä edustaja kaikkosen lakialoite pohjautuu

niin jalo ajatus kuin se onkin että sen uuden auton hankintaan ohjataan ihmisiä ja niihin vähempipäästöisten autojen hankintaan niitä ihmisiä ohjattaisiin yksinkertaisesti kaikilla ei valitettavasti siihen varaa ole